tämän päivän tuloerojen kasvu on omalta osaltaan tätäkin ongelmaa pahentamassa

arvoisa puhemies

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

metsätalous on tärkeä tuotantoala suomessa eikä ole viisasta hankaloittaa tarpeettomasti puuntuotantoa ja pitkittää käsittelyillä hakkuiden aloittamista kun lainsäädännöllä suojataan joka tapauksessa riittävästi uhanalaisia lajeja

tiedostaako hallitus edellä kerrotun ongelman ja aikooko se mahdollisimman nopeasti reagoida muun muassa nuorten psykiatrisen hoidon tarpeen parantamiseen sekä ennen kaikkea nuorten pahoinvoinnin ehkäisyyn etteivät nuorten ongelmat pääsisi näin synkkään pisteeseen

yhteiskuntasopimukseen tulisi kaikkien osapuolten suhtautua myönteisesti ja onko esimerkiksi saavutetuista eduista vastenmielistä luopua se on suuren ratkaisun avain

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta asiaan

uhanalaisten nisäkkäiden ahdingon on todettu helpottuneen ja liito oravakin on enää silmällä pidettävä kuten esimerkiksi karhu ja ilves eikä lajien tilanne ole enää huonontunut

yrittäjät jotka arvostavat työntekijöitään pitävät huolta työntekijän hyvinvoinnista

satovahinkojen korvausjärjestelmän muuttaminen vakuutuspohjaiseksi järjestelmäksi on maanviljelijän kannalta selkeä heikennys ja siinä saattaa piillä iso riski

sen lisäksi että huolehdimme varmuusvarastojen riittävyydestä ja käytettävyydestä velvoitteiden mukaan meidän pitäisi pyrkiä omavaraisuuden parantamiseen

hallinnon yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja koskevan sääntelyn kokoamisella yhteen lakiin sekä palvelujen keskitetyllä rahoituksella katsotaan olevan merkittävästi hallinnon kustannuksia pienentäviä vaikutuksia

vaikka satovahinkojen korvaaminen on vuosien ajan aiheuttanut polemiikkia on se valtion omana korvausjärjestelmänä jotenkin toiminut

toki metsien käyttö ja metsärakenteen muutos ovat edelleen liito oravalle uhkatekijöitä mutta kuten sanottu lakimuutoksessa poistetaan vain hidas rajaamismenettely pesäpaikkojen hävittämis ja heikentämiskielto säilyy entisellään

suomen kylmä ilmasto syrjäinen sijainti riippuvuus merikuljetuksista ja pitkät kuljetusetäisyydet ovat erityispiirteitä jotka vaikuttavat huoltovarmuuden tavoitteisiin ja keinovalikoimaan

joka tilanteessa olkoonpa hallituksessa kuka tahansa meidän on huolehdittava maan hiljaisista ja niistä jotka ovat rakentaneet meille hyvän kasvualustan

vakuutukset maksavat ja niitä kuluja ei pystytä siirtämään tuotteiden hintoihin kiristyneessä kilpailussa

rajausmenettelyn poistamisella ei arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia yksityisille maanomistajille tai yrityksille ja korvaussäännöskin säilyy ennallaan eli kiellosta aiheutuvasta merkityksellisestä haitasta olisi mahdollista jatkossakin saada täysi korvaus valtiolta

hallituksen esityksen mukaan postimarkkinoiden kilpailun edistäminen mahdollistaisi siten kuluttajille parempia halvempia ja laadukkaampia postipalveluja tulevaisuudessa

keskittämällä sopimukset väestörekisterikeskukseen säästetään siis huomattava määrä hallinnon työaikaa joka liittyy muun muassa sopimusten ylläpitämiseen ja laskutukseen

tällä tarkoitan esimerkiksi pieneläkeläisiä joilla on suuret sairauskulut ja niitä joiden asumiskulut nousevat huomattavasti tai niitä maamme tuhansia lapsiperheitä joilla nyt on jo todella vaikeaa

suomessa on korkeasti kehittynyt teknologia ja runsaasti sellaisia vahvuuksia jotka auttavat ylläpitämään kansallista huoltovarmuuttamme

vakuutuskorvauksia maksetaan pitkin hampain

myös yritysten näkökulmasta esitys sujuvoittaisi yritysten lupa ja asiointiprosesseja sekä keventäisi niiden hallinnollista taakkaa

vakuutusehdot ovat yleensä sellaiset että vakuutusyhtiö pystyy niistä luistamaan joko maksamalla nimellisiä korvauksia tai maksamatta lainkaan

nyt kun lakia ollaan muuttamassa ja kilpailua avaamassa kaikilta osin kenellä on velvoitteita ja onko kenelläkään velvoitteita

nyt hallitukselle on annettava työrauha työnsä käynnistämiseen

turpeen ja hakkeen käyttö lämmöntuotannossa puu ja olkipohjaiset polttoaineet ja biokaasun käyttömahdollisuudet ovat hyviä esimerkkejä päästäksemme lähemmäs energiaomavaraisuutta

arvoisa puhemies

viime keväänä kävimme selonteon pohjalta laajemman keskustelun kauppojen aukioloajan laajentamisen vaikutuksista ja silloin totesimme että siinä on sekä hyviä että negatiivisia asioita

valituskierre on vuosien mittainen esimerkiksi potilasvahinkojen ja tapaturmien osalta

direktiivi edellyttää että kaikki yritystoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvät menettelyt ja muodollisuudet tulisi voida hoitaa sähköisesti keskitettyjen asiointipisteiden kautta koko eun alueella

luonnonmukainen elintarviketuotanto on erittäin kannatettavaa ja sen osuutta tulisi voimakkaasti lisätä jopa nykyisiä virallisia tavoitteita enemmän

mutta kun paremmat ajat koittavat jokaisen talkoisiin osallistujan on saatava oma palkkionsa

myös haja asutusalueiden asukkaiden on saatava tasavertaisesti postinsa edelleen kohtuullisin kustannuksin vähintään viitenä päivänä viikossa

maataloudessa on kautta aikain ja erityisesti eun aikakautena ollut vahva valvonnan ja raportoinnin toimintakulttuuri mikä näkyy erityisen hyvin luomutuotannossa

sopimusvapaus ja osapuolten epätasapainoinen neuvotteluasema ovat johtaneet siihen ettei vapaapäiväoikeutta käytetä täysimääräisesti lain tarkoittamalla tavalla

myös omavastuuosuudet tulevat olemaan ongelma

pitää myös pohtia tulevatko satovahinkovakuutukset olemaan pakollisia vakuutuksia

mutta kun edustaja sasi puhui myös näistä liikenneverkoista on todettava että niin sanottuja alempiasteisia teitä ei enää kunnosteta ollenkaan vaikka kyllä rahaa löytyy näihin keskuksiin

esityksen mukaan palvelualustan rakentamisella pyritään edesauttamaan sekotorirajat ylittävien toimialakohtaisten sähköisten palvelumarkkinoiden syntymistä osana eun sähköisiä sisämarkkinoita

nyt kun tavoitteena olisi purkaa sääntelyä ja keventää organisaatioita olisi hyvä miettiä toimintamalleja joissa valvontaa pystyttäisiin järkevöittämään ja samalla alentamaan kustannuksia

jotta palvelu olisi kustannustehokkaampaa pitäisikö postilailla mahdollistaa kirjejakelun ja esimerkiksi kotipalvelun samanaikaista toteuttamista

nyt vähittäiskaupan sekä parturi ja kampaamoliikkeen aukioloajasta olevaa lakia muutetaan siten että kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä sijaitsevalla vähittäiskauppa sekä parturi ja kampaamoliikkeellä on oikeus pitää liike suljettuna yksi päivä viikossa ja vapaapäivän yrittäjä voi valita itse

arvoisa rouva puhemies

entä jos huono onni ilmojen herran osalta jatkuu vuosia ja satokorvausvakuutusten kautta tulevat korvaukset ovat minimaalisia onko hallitus varautunut maatalousyritysten mahdolliseen konkurssiaaltoon

esityksen perusteluissa on todettu että esityksellä ei arvioida olevan yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuedellytysten tasapuolisuuteen kohdistuvia vaikutuksia

arvoisa puhemies

siitä huolimatta herää kysymys mikä on vaikutus sellaisten yritysten elinkeinotoimintaan jotka tarjoavat erilaisia hakemisto ja yhteystietopalveluja

luottamus viljelijän jalostajan ja kuluttajan välillä pitäisi saada pelaamaan muullakin tavalla kuin viranomaisvalvonnalla

lakia sovelletaan elinkeinonharjoittajaan jonka yhdessä tai useammassa liikkeessä työskentelee korkeintaan viisi henkilöä säännöllisesti

mitä keinoja hallitus jättää itselleen puuttua asiaan

arvoisa puhemies

toinen huolenaihe on pystytäänkö säilyttämään kotimainen postipalvelu

pro luomun lausunnossa sanotaan että valvonta on keskeinen tekijä luomutuotteiden aitouden ja siten kuluttajien luottamuksen turvaamisessa

yrittäjät ehdottivat että viiden sijasta pitäisi olla seitsemän henkilöä että he olisivat tämän saman säännöksen piirissä

sen lisäksi että markkinat avautuvat suurille kansainvälisille yrityksille postinkin uusi yhteistyökumppani anttila on siirtynyt saksalaisomistukseen

mihin toimiin hallitus ryhtyy että ihmisiin ja kotieläimiin kohdistuva suurpetovaara poistuu ja näin turvallisuuden tasa arvo toteutuu yhtäläisesti niin maaseudulla kuin kaupungissakin

näin siis tänä päivänä toimitaan ja sitä toimintamallia jatketaan

palvelunäkymä tuo esiin sähköiset asiointimahdollisuudet ja edistää sähköisten palvelukanavien käyttöä ja itsepalvelun lisääntymistä

arvoisa puhemies

yrittäjävetoisissa kaupoissa yrittäjä itse tekee yleensä sunnuntaipäivät

tätä samaako satokorvauksien vakuutusjärjestelmällä haetaan rahasampoa vakuutusyhtiölle mutta yrittäjälle epävarmuutta ja vakuutuskierrettä joka kysyy hermoja rahaa ja aikaa

viime vuosien aikana valvonnan määrä ja kustannukset ovat kasvaneet ja kasvavan osan kustannuksista maksavat viljelijät ja jalostajat

yksi vapaapäivä viikossa on hyvä alku ja tukee yrittäjien jaksamista ja yrityksen talouden hallintaa

kilpailu ja kuluttajaviraston tutkimuksen mukaan muun muassa pankkiasiakkaat jakautuvat digitaalisten ja perinteisten palveluiden käyttäjiin

nykyinen sanktiokäytäntö rankaisee ankarasti myös niitä toimijoita joilla sääntöjen laiminlyönti johtuu inhimillisestä virheestä

vaikka sanotaan että satovahinkojen kor vauskäytännöt periaatteiltaan tulisivat olemaan entistä vastaavat niin yhteiskunnalle ja yrittäjille tämä järjestelmä on kallis

selvitys osoittaa että kuluttajilla on eriarvoiset mahdollisuudet hoitaa pankkiasioita erilaisista taustoista ja elämäntilanteesta johtuen

arvoisa puhemies

usein juhlapuheissa sanotaan että lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus

lähes kymmenesosa kuluttajista ei käytä lainkaan verkkopankkia

vakuutuspohjaisena järjestelmänä syntyy varmasti vakuutuksen ottamisesta ja hoitamisesta kymmenien ihmisten peruskulut

pienten kauppiaiden ääni ei kuulu kun valta ja edustus päättävissä elimissä jaetaan yleensä myymäläpinta alojen suhteessa

arvoisa puhemies

kun te tulitte tähän aitioon niin sanottiin että ei mitään uutta hallitusrintamalta

perhe etuuksiin kajoaminen luo talousnäkymien ohella epävarmuutta ja näin lapsilisien leikkaukset eivät kannusta lasten hankintaan ja näin hallitus on itse luomassa kestävyysvajetta parinkin vuosikymmenen päähän

pienet kauppiaat voivat myös joutua maksamaan korkeampaa vuokraa niillä kun ei ole ketjun neuvotteluvoimaa takanaan

siten kun lasketaan muutaman miljoonan tuotto odotukset järjestelmä tulee olemaan yhteiskunnalle kallis jos ei yhteiskunnalle niin ainakin yrittäjälle

esityksen myötä heikennetään nimenomaan katevalvontaa

luomuala tarvitsisi enemmän kehittämispanostusta kuin valvontaa

tämä kaikki tarkoittaa että suomessa kaupan keskittyminen ja valikoiman supistuminen tulevat olemaan ongelma

onko varauduttu elintarvikkeiden vastaaviin hintakorotuspaineisiin vai onko oikeasti niin että ylimääräiset kustannukset maksaa suomalainen maatalousyrittäjä kun sillä muutenkin menee niin hyvin täällä eu suomessa

valvonnan keinoksi jääkin ainoastaan vakavaraisuusvalvonta

ensin on todettava että viime vuosina puolustuslaitos on kokenut kovia eli alasajoa on tullut ja varuskuntia on lakkautettu

suurten hyllyille pientuottajat eivät pääse ja kauppakeskusten säännöt ovat osalle pienyrittäjiä vieläkin liian rankkoja

eli onko etukäteen tiedossa miten kehysriihessä tehdyt leikkaukset vaikuttavat perheisiin ennen kaikkea köyhiin perheisiin niihin joilla on valtavat asuntovelat työttömyyttä ja erilaista sairautta

arvoisa ministeri eläkevaroillamme halutaan ottaa suurempia riskejä ja samaan aikaan heikennetään eläkelaitosten valvontaa

mutta arvoisa ministeri tuokaa nyt ja avatkaa kuinka näitä palveluita siellä maakunnissa tuotetaan ja rahoitetaan